suomen taloudesta kuullut uutiset eivät toden totta mieltä lämmitä vaikka esimerkiksi nyt lisätalousarviossa käsittelyssä olevat lisäykset ovat mielestäni teknisyydestään huolimatta taas askel parempaan suuntaan

hyväksi pohjapaperiksi kasvustrategialle suosittelen lämpimästi muun muassa tulevaisuusvaliokunnan viime viikolla antamaa lausuntoa valtiontalouden kehyksistä

tässä tilanteessa kannattaisi kuunnella vaikkapa presidentti niinistön eilen kultarannassa esittämiä viisaita näkökulmia siitä että uutta kasvua ei valitettavasti synny vain odottelulla

hallitus on näissä olosuhteissa tehnyt parhaansa mutta lisää rohkeutta toki kaivataan erityisesti yhdeksi kasvun esteeksi nousseen pk yrittäjien rahoitussolmun aukaisemiseksi

näitä voisivat olla esimerkiksi uudenlaiset joukkorahoituspalvelut kasvuyrittäjien verohelpotukset sekä verotuksen esteiden poistaminen ja uudet riskien jakautumisen mallit

olennaista olisi nyt odottaa ministeri arhinmäen valmisteleman hallituksen esityksen valmistumista

luovien alojen työntekijöiden taloudellisen aseman parantaminen tulisi olla yksi tärkeimmistä tekijänoikeuslain uudistuksen tavoitteista kuten ministeri ottikin vastauksessaan esille

samaten olen samaa mieltä siitä että me tarvitsemme lainsäädännön virtaviivaistamista jotta suomi voi pärjätä alati kiihtyvässä digitalouden kilpailussa mihin edustaja lehti otti kantaa

talouden vahvistamiseksi myös meillä tarvittaisiin toimia joilla lisätä työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä panostuksia teollisen pohjamme vahvistamiseksi

lisäksi niin suomeen kuin muuallekin eurooppaan tulisi luoda eräänlaiset pk yritysten lainamarkkinat joissa esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja eläkerahastot voisivat ohjata varojaan pk yrityksille uusien instrumenttien avulla

ja edustaja tolppaselle

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

niin kuin sivistysvaliokunnan mietinnössä todetaan liikuntalain keskeisenä tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua harrastaa liikuntaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan kansalais ja seuratoimintaa sekä huippu urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa

se että pääministeri on päättänyt ottaa myös opposition mukaan ideoimaan tälle maalle parempaa taloudellista tulevaisuutta oli toivottavasti tarpeeksi merkittävä siirto nykyistä vastuullisemman oppositiopolitiikankin syntymiseksi

arvoisa puhemies

poskettomien lupausten sijasta nyt tarvitaan kanttia kertoa kansalaisille ikäviäkin totuuksia meidän tulevaisuudestamme ja olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta suomelle

puitelain säätäminen ei kuitenkaan vielä tuo käytännön ratkaisua liikuntakulttuurin ja järjestäytyneen liikunnan merkittäville ajankohtaiskysymyksille eikä myöskään tuo muutosta kansalaisten terveyden kannalta huolestuttavimpaan ongelmaan eli yksilökohtaiseen liikkumattomuuteen

arvoisa herra puhemies

lapset päiväkodissa liikkuvat liian vähän

tämä hallituksen esitys uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta eli suomeksi sanottuna energiahaketuen muuttamisesta sisältää paljon hyviä mutta paljon myös lisäpohdintaa sisältäviä elementtejä

juuri pari viikkoa sitten julkaistussa väitöskirjassa tulokset osoittavat että harva tutkimukseen osallistunut päiväkoti ikäinen lapsi liikkuu reippaasti kaksi tuntia päivittäin mikä on varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten määrällinen tavoite

on selvää että vastuu lasten liikuttamisesta päiväkoti iässä vaatii sekä opettajilta että vanhemmilta uudenlaista asennetta liikuntaa kohtaan

turpeen verotuksen huojentaminen ja energiahakkeen tuen vastaava korottaminen tuo työtä ja toimeentuloa monille pienemmille paikkakunnille ympäri suomen

onko koululiikuntaa liian vähän toimiiko liikkuva koulu hanke oikein tai oikeissa paikoissa pitäisikö meidän kehittää koulupäivää liikunnalliseen suuntaan

sen sijaan arvoisa puhemies ajattelin kuitenkin hiukan ristiriitaisesti puhua tästä ehdotetusta porrastuksesta energiahaketuen määrässä järeän tukkipuun osalta

on totta kai mitä suurimmassa määrin tavoiteltavaa se että meidän metsien käytössä pyritään mahdollisimman suuren taloudellisen lisäarvon tuottamiseen niin metsänomistajalle metsäteollisuudelle kuin laajemmallekin yhteiskunnalle

arvoisa puhemies

nämä ovat kysymyksiä joihin meidän tulee yhteiskuntana vastata todella nopeasti toivottavasti jo seuraavan hallituskauden aikana nimittäin pää tulee vetävän käteen nopeasti

on aito pelko siitä että tällä keinotekoisella rajauksella luomme taas lisää byrokratiaa alalle jonka kasvumahdollisuudet erityisesti biotalouden puolelta ovat mittavat varmaan ainakin niin että päätös jossain määrin vaikeuttaa niin metsänomistajien kuin energiateollisuuden toimintaedellytyksiä markkinoilla

toisaalta ymmärrän myös pitkästä aikaa suomen voimallisesti investoivan metsäteollisuuden huolen tarvitsemansa puun hinnasta ja saatavuudesta

isot uudet sellutehtaat mahdollisesti niin äänekoskella kuin myöhemmin ilmeisesti myös kuopiossa lisäävät puun kysyntää tulevina vuosina huomattavasti

vaikka suomen hyödynnettävissä olevat metsävarat kestäisivät huomattavasti nykyistä laajemman hyödyntämisen on silti hyvä muistaa että aivan rajattomastikaan meidän joka vuosi uusiutuvaa pääomaa ei saa verottaa

toivoisinkin arvoisa puhemies että esityksen valiokuntakäsittelyssä huomioitaisiin edellä esitettyjä näkökohtia

lisäksi tässä käsittelyssä kannattaa muistaa se että temille toimitettujen lausuntojen perusteella kaikki muut toimijat paitsi yksi esittävät kriittisiä kommentteja nyt päätetystä mallista

luotankin siis siihen että valiokuntakäsittelyssä löydetään lopulta malli joka parhaiten toteuttaa yhteiskunnan kokonaisetua

arvoisa puhemies

jos yritys ei saa rahoitusta muualta miksi valtion kannattaisi myöntää rahoitus

arvoisa puhemies

me olemme täällä pitämässä huolta verotettujen rahojen järkevästä käytöstä emmekä pelaamassa niillä siltarumpupolitiikkaa tai rakentamassa uutta suunnitelmataloutta

summa on toki pieni eikä sillä todellakaan kaikille veteraaneille taata samanlaisia kuntoutusmahdollisuuksia mutta se on silti paljon parempi kuin alkusyksynä pöydälle annettu valtiovarainministerin pohjaehdotus

median yleisönosastoissa ja julkisessa keskustelussa elää urbaaneja legendoja siitä kuinka veteraanien järjestöt kylpevät rahassa ja kuinka jo vuosikymmenien ajan veteraaneille on kerätty miljoonittain rahaa käytettäväksi

arvoisa rouva puhemies

minulle jäi se kuva että edustaja viitanen on tapellut tosissaan viime kaudella tämän direktiivin muuttamisesta ja hän puhui lähettämästään kirjeestä

ehkä haluaisin sen sisällön nytten sitten kuulla mitä tässä kirjeessä sitten puhuttiin ilmeisesti refitistä puhuttiin kenelle se meni kuka siihen vastasi ja miten eu siihen sitten reagoi

arvoisa puhemies

tuorein alueen strategista merkitystä kasvattanut hanke on venäjältä saksaan vedetty nord stream kaasuputki johon ainakin alustavien tietojen mukaan olisi jollain tahdilla tulossa vielä yksi kolmas putki lisää

arvoisa puhemies

edellisten hallituksien aikana parannusta tilanteeseen haettiin erityisesti rakenteita uudistamalla samoin kuin keskustavetoisella hallituksella jäi sähköisen asioinnin kehittäminen valitettavasti kokonaan sivuraiteille

sotilaallisia tai puolustuksellisia aspekteja ei ainakaan virallisesti silloin myönnetty ja ilmeisesti sama linja jatkuu ministeri tuomiojan puheiden mukaan

on kuitenkin selvää että jos meillä oikeasti haluttaisiin saattaa kaikki aluehallinnon palvelut sen yhden luukun taakse on ainoa tie sähköisten palvelujen lisääminen

kansalaisten ymmärrys tätä maan tapaa kohtaan on tällä hetkellä kovin ohutta joten samalla kun osoitamme suomalaisten johtajien moraalittomuutta kannattaisi jotakin tehdä myös näille kokouspalkkioille näinä vaikeina talouden aikoina

kysyisinkin ministeri virkkuselta sitä miten näitä aluehallinnon sähköisiä palveluita tullaan vielä tämän hallituksen aikana kehittämään ja olisiko ministerin mielestä paikallaan kirjata jo seuraavan hallituksen ohjelmaan tavoitteeksi kattavan sähköisen aluehallintopalvelun luominen kaikille suomalaisille

tämä siis siitäkin huolimatta että venäjän puolustusdoktriinissa on kirjattu selkeästi se että venäjä tulee tarpeen mukaan puolustamaan myös energiankuljetusreittejään sotilaallisesti

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

ehkä hallitusohjelmasta sen verran että jos tavoittelee keskinkertaisuutta niin varmasti keskinkertaisuutta saa mutta jos tavoittelee huippua niin voi joskus päästä huipulle sen verran huippu urheilijanakin opin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on hyvä että sitä on parannettu ja ollaan päästy uudella vaihteella liikkeelle mutta minua kiinnostaa invest in finland

monessa asiassa liikutaan nyt hyvään suuntaan

toivon mukaan pitkään vallinnut epätasa arvoinen tilanne amk ja muiden korkeakouluopiskelijoiden välillä saataisiin näillä sivistysvaliokunnan vaatimuksilla korjattua

me olemme olleet lähes seitsemän vuotta taantumassa joten ei varmasti tästä saadakaan faktatietoa nyt tällä hetkellä

voisitteko mahdollisesti avata hieman näitä pullonkauloja miksi näin on päässyt tapahtumaan ja mitä mahdollisia työkaluja meillä on tulevaisuutta varten jotta suomeen jatkossa investoitaisiin

arvoisa puhemies

mutta tulevaisuudessa uskon että tällä lakialoitteella ja tulevalla hallituksen esityksellä on varmasti työllistävä vaikutus

ensiksikin pohjoismaiden neuvoston koulutus ja kulttuurivaliokunnan jäsenenä ja entisenä konservatiiviryhmän puheenjohtajana voin olla tyytyväinen siitä että tällä sopimuksella turvataan jatkossakin korkeakoulujen opiskelijoiden liikkuvuus pohjolassa

vaikka kaikesta amk opetuksesta ei olekaan vientituotteeksi tulee kaikki keinot käydä läpi jotta turhat lainsäädäntöön ja byrokratiaan liittyvät esteet kartoitetaan ja poistetaan nykyistä laajemman viennin edestä

todellakin on näin että uskon että tällä toimenpidealoitteella joka edustaja kopran ja mäkelän kanssa on tehty tällä alkoholisääntelyn tietyllä purkamisella voitaisiin myös jatkossa tehdä näille pienemmille kaupoille siitä vetovoimatekijä

sopimus on tarjonnut vuosien mittaan monelle suomalaiselle erinomaisen vaihtoehdon parantaa omaa osaamistaan ja hankkia työmarkkinoilla tarvittavaa kansainvälistä kokemusta

toisaalta arvoisa puhemies osittain koulutusvientiinkin liittyen käsiteltävään esitykseen sekä sivistysvaliokunnan lausuntoon sisältyy yksi merkittävä ammattikorkeakoulujen kansainvälistymistä estävä tekijä

kysymyksessä on ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kolmen vuoden työelämäkokemus ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen josta on muodostunut selkeä este saada muutoin hakukelpoisia kansainvälisiä opiskelijoita koulutukseen

se on kaikkein autonomisin oppilaitosten ylläpitomuoto ja tekee laitosten johtamisesta pitkäjänteisempää kun yhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat kantavat jatkossa itse strategisen vastuun

valiokunta on kuitenkin päättänyt pitäytyä nykyisessä muotoilussa koska katsoo sen tuovan mukanaan ylempien amk tutkintojen uskottavuutta ja osaamista

toisaalta osakeyhtiömalli tekee ammattikorkeakoulujen talousjohtamisesta läpinäkyvämpää ja ammattimaisempaa kuin nykyään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on myös hyvä että jatkossa uusi tuloksellisuusrahoitusmalli kannustaa ammattikorkeakouluja toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen nykyistä paremmin

lisäksi euro on hänen mukaansa lisännyt tuloeroja

toisaalta arvoisa puhemies lakiin kyllä sijoittuu vieläkin muutamia seikkoja joiden käsittelyyn valiokunnan toivon kiinnittävän erityistä huomiota

vanha viisaus konsensuksen hakemisessa kansakuntamme kannalta tärkeissä ulkopolitiikan kysymyksissä on sisäistetty kiitettävän hyvin yli puoluerajojen

jäljelle jää suomalaisten korkeakoulujen heikohko markkinointi sillä suuria tasoerojakaan eri pohjoismaiden korkeakoulutuksessa ei ole

toinen selittävä tekijä on erot eri pohjoismai den korkeakoulujen kansainvälistystoiminnassa

mihin tämä teidän tutkimuksenne perustuu vai onko kyseessä taas uusi omenamelonilippalakki logiikka

nykyisessä lainsäädännössä oleva kolmen vuoden työkokemusehto johtaa siihen että sekä kaksois että yhteistutkinnoissa yhtenäinen hakukelpoisuusmäärittely on ongelmallista

lukuisista tutkimuksista tiedämme että tässäkin salissa usein kaivatut uudet työpaikat syntyvät juuri mikro tai pk yrityksiin joiden hautomisessa nimenomaan näillä toimijoilla olisi nykyistä enemmän annettavaa

suomen mallissa jokaisella yliopiston laitoksellakin on oma kansainvälistymisstrategiansa ja henkilöstönsä jollaiset ovat harvinaisuuksia vaikkapa norjassa

siksi onkin erinomaista että hallitus on toimittanut selonteon maamme toiminnasta afganistanissa sekä esittää realistisia arvioita meille myös siitä mihin suuntaan tilanne on kehittymässä